tämä johtaa siihen että tietenkin jokaisella on oikeus käyttää omaa kieltään ja saada palveluja omalla äidinkielellään ja julkisen vallan on huolehdittava siitä että maassamme on sekä suomen että ruotsinkielisiä palveluja tarjolla näiden samojen perusteiden mukaan

lakiesityksen mukaan akatemiaprofessoreiden ja tutkijoiden virat lakkautetaan ja siirretään yliopistoihin ja tutkimuslaitoksiin joista tulisi akatemian sijaan työnantajia

ajattelin että lentoliikenteen sopimusta koskien tässä kyllä on reilua että kansanedustajat voivat puhua yleisestikin siitä kenen kanssa pitäisi lentoliikenteestä sopia mihin suomesta kannattaisi lentää ja mihin varoja käyttää

tämä johtaa tietysti siihen että silloin kun haetaan erilaisia julkisia tehtäviä niin monet nuoret ovat kovin erilaisessa asemassa jos ympäri suomea käytännöt vaihtelevat

mutta on todettava että afrikka on uusien mahdollisuuksien lomakohde vaikka näitä matkanjärjestäjiä on tällä hetkellä gambiaan vielä vain muutamia ja taitaa tuo matkanjärjestäminen koskea oikeastaan vain talvikautta niin siitä huolimatta on hyvä että on tartuttu siihen että gambiankin kanssa sovitaan lentoliikenteestä

arvoisa puhemies

no tällä hallituskaudella on tehty valtavan suuria uudistuksia siinä että päivähoito ensinnäkään ei ole enää sosiaalipalvelu vaan se tulee sivistykselliseksi oikeudeksi

voi kun yksittäisellä ministerillä olisikin niin upeat keinot kuin tärkeillä ja korkea arvoisilla herroilla että voisi päättää siitä missä suomalaiset ihmiset asuvat mutta minä itse koen aika kohtuuttomaksi sellaisen vaatimuksen että minun yksittäisenä ministerinä pitäisi tällaisista asioista olla vastuussa

lakimuutos avaa nyt ovea päinvastaiseen suuntaan joten kärsijänä olisi ensi sijassa ja yksiselitteisesti tiede

jos suomessa sallittaisiin eri puolilla erilaiset käytännöt niin koulutuksellisen tasa arvon näkökulmasta olisi varsin haastavaa se että eri puolilla suomea olisi joko opiskeltu tai ei opiskeltu ruotsia

minä haluaisin ensinnäkin kiinnittää huomiota siihen että nyt kun aloitettiin nämä tukiostot minusta olisi tärkeää selvittää se millä tavalla ylipäänsä pankissa otettaisiin huomioon se missä maissa näitä niin sanottuja ostoja on hyödynnetty eniten ja missä sitten vähiten ja erityisesti se että saksa on päässyt aika pitkälle näitten tukiostojen isoimmaksi hyötyjäksi

olette oikeassa siinä että subjektiivisen päivähoito oikeuden rajoittamiseen liittyy monia asioita joita on syytä arvioida ja tätä arviointia olemme tehneet ja teemme vielä hallituksen piirissä

arvoisa puhemies

integroiminen yliopistoihin ei voi tosiasiallisesti olla uskottavana tavoitteena sillä nykyisinkin suurin osa akatemiaprofessoreista johtaa ryhmäänsä yliopistoon jo integroituneina

hyvin helppoa poliittisesti on lykätä kaikki ongelmat eteenpäin koska aina löytyy hallitus joka sitten voi omassa ohjelmassaan päättää puuttua asiaan ja siitä meillä on jo pitkä kokemus niin kuin edustaja tässä kertoi tätä vanhaa tarinaa

ja tältä osin vaikka tuota lentoliikennettä on ollut kovin vähän tervehdin kuitenkin ilolla sitä että olemme aktiivisia myöskin näiden uusien kohteiden ja uusien mahdollisuuksien etsinnässä

luojan kiitos suomi on niin suuri demokratia että täällä jokainen ihminen saa päättää itse missä hynttyynsä panee yhteen yhden tai kahden tai isommankin konklaavin kanssa

minusta kysymys oli hyvä juuri siinä että se selitys miksi emme halua puuttua yksikköverkkoon on tämä että nuorisotakuun piirissä on säädetty myös koulutustakuusta

tuntuukin siltä että yliopistolain varjolla ollaan viemässä nyt läpi lakia suomen akatemiasta tämän yhdenmukaisuuden ja virtaviivaistumisen paineissa

onnittelen siitä ministeriä että tämä avoin yhteiskunta pääsi mukaan eikä rajattu toimintaa vain valtion laitosten alle

arvoisa puhemies

meidän lapsilla ja nuorilla pitää olla oikeus päästä omalla alueellaan kouluun ja sen takia ei ole sama mitä tämä eduskunta päättää tätä uudistusta ohjaaviksi lainsäädännön pohjiksi

tässä oli jo sen verran kysymyksiä että luotan että jatkamme samalla linjalla ja niitä samoja kysymyksiä voimme vielä tämän keskustelun kuluessa ottaa esiin jotta saan sitten niihin kaikkiin vastata

olisi kiinnostavaa että voitaisiin käydä siitä myös avointa keskustelua koska tosiasiassa se kuinka ristiriitaista tämä on sitten aikaisemmin sovitun kanssa on tietenkin jo yksi keskeinen kysymys

pääkaupunkiseudulla on talouskasvun veturirooli ja tänne kasautuu hyvin paljon myöskin työpaikkoja ja sitä kautta meillä on metropolialue jossa tarvitaan merkittävästi asuntoja ja sitä kautta me myöskin painotamme asuntopolitiikkaa tänne

mutta ihmettelen kyllä tätä kun samaan aikaan olisi nyt tärkeä tietää missä viipyy se yhteinen koko suomen portaali jossa meidän kaikki palvelumme ovat koottuina

itse edustan sitä linjaa että me joudumme joka tapauksessa porrastamaan näitä toimia tuleville vuosille koska muutokset ovat varsin isoja jos näihin halutaan puuttua

mutta keskittyisin nyt ensin siihen että edustaja on aivan oikeassa osaamisperustan vahvistaminen on suomen tulevaisuuden keskeisin kysymys

meillä on vielä tahoja jotka uskovat siihen että jos me luovumme yleishyödyllisyyslainsäädännön puolella rajoituksista tai ainakin vähennämme niitä niin me voisimme saada tuloksia aikaan

on pakko kysyä ensinnäkin kun ministeri aloititte sillä opetusministerinä rupesitte valtiovarainministerin tontille perustelemaan näitä koulutusleikkauksia että nyt pitää säästää ettei velkaannuta

arvoisa puhemies

kun viime hallituskaudella tätä asiaa valmisteltiin asia oli tietysti vaikea sen myönnän

se ei tarkoita kuitenkaan sitä että me emme haluaisi pitää koko maata asutettuna ja minusta on erittäin tärkeätä että jokaisella suomalaisella on oikeus valita missä hän haluaa asua

kiitos tästä kysymyksestä

on hyvä eduskunnallekin saattaa tiedoksi kun täälläkin on ollut paljon niitä jotka ovat halunneet nostaa toiselle asteelle menevien joukkoa sillä että oltaisiin tehty täsmätoimia

jos me haluamme kansakuntana menestyä osaamista on vahvistettava ja se mikä tästä vielä puuttui yhtenä lohkona on se että meidän on pystyttävä vahvistamaan erityisesti korkeakoulutuksen osuutta kansakunnan osaamislähteenä koska siellä luodaan ne innovaatiot ja kasvun siemenet että meillä on mahdollisimman korkea osaaminen tätä kaikkea tehdä

ja tuo finavian toiminta on ollut kyllä kiittämätöntä ja myöskin kestämätöntä siinä suhteessa

minusta me olemme kyllä velkaa tälle tulevalle sukupolvelle jo tässä vaiheessa että tämä asia lopulta saataisiin päätökseen

hallituksen esityksen perusteluina ei ole myöskään se etteikö nykyinen akatemia olisi toiminut työnantajana hyvin

se loppu tulee siitä että ensinnäkin meillä on paljon ihmisiä jotka käyvät koulutusta toiseen kertaan toisen asteen koko koulutuksen yleissivistävän osuuden kera ja on varmaan järkevää pohtia yhteiskunnassa onko järkeä siinä että kun on jo käyty yksi toisen asteen koulutus niin ohjaudutaan saman järjestelmän piirissä käymään osa elementeistä uudelleen

valitettavasti niitä minun sohvallani ei ole ainakaan vielä istunut ja minä olisin voinut vaikka treffata niitä bussipysäkilläkin mutta niitä toimijoita ei kerta kaikkiaan ole ilmaantunut

en voi millään tavalla ymmärtää miten omistajaohjauksessa kuitenkin finavia voi tehdä julkisesti kannanottoja joissa lähdetään siitä että keski suomen alapuolelta ei lennetä enää mihinkään

minusta tämä on se paradigma joka tässä on tänään tapetilla

on erittäin suuri tämä sininen lohko tässä ja te olette velkaantuneet tällä hallituskaudella enemmän kuin edeltävällä hallituskaudella viimeisenä vuotena velkaannuttiin ja velkaannutte enemmän kuin sosialidemokraatit omassa vaihtoehtobudjetissaan

minä olen alkanut yhä enemmän uskoa siihen että jos me haluamme nämä asiat laittaa kuntoon me joudumme ainakin väliaikaisina toimina tekemään sellaisia ratkaisuja joissa me joudumme myöntämään että markkinat eivät kaikilta osin tätä asiaa hoida

ja tämä maakuntakenttäajattelu jolla he tulivat julkisuuteen kertoo siitä että kyllä sinne banjuliin gambiaan voidaan lentää mutta suomeen ei näille paikkakunnille enää sitten lennettäisikään

siltä osin minua kiinnostaisi tietää missä ne konkreettiset toimenpiteet ovat eli ministeri missä se x road viipyy kun se oli melkein valmis jo viime kaudella mihin se nyt on jäänyt

hallituksen tosiasialliset perustelut ovat yksinomaan hallinnollisia ja niiden taustalla on myös valtion tuottavuusohjelma joka puuttuu toimiviin käytäntöihin ja hallintorakenteisiin ainoana tarkoituksenaan laskennallisten menojen vähentäminen

se on kyllä minusta ikävää ja tarvitaan vahvempaa ohjausta ettei markkinoita tässä täysin kontrolloida

tutkimusta vapautta tiedettä ja yhteiskuntaa muutos ei valitettavasti hyödytä

eli lähtökohta on se että jokainen kävisi sillä tavalla koulussa että ne jo aikaisemmin opitut kokemukset tunnistetaan uuden tutkinnon osaksi

akatemiaprofessoreiden toimivan aseman muuttaminen on erittäin hätiköityä tieteen tulevaisuuden kannalta erityisesti juuri nyt kun koko yliopistolaitos on muutoksessa

arvoisa puhemies

siltä osin kysyisin vielä ministeriltä

edustaja braxin kysymykseen on helppo vastata että myös nämä kysymykset tulevat omankin tontin puoleen sen takia että me myös hallitusohjelmaa kirjoitettaessa pohdimme tätä kysymystä tarkkaan

arvoisa puhemies

kritiikin toistuva ohittaminen viittaa siihen että hallitus pitää itseään pätevämpänä arvioimaan suomalaisen tieteen ja tutkimuksen tarpeita ja sen asemaa kuin ovat nämä tekijät itse

niin kuin totesin tässä pitkänä kaarena meillä rakennusmääräykset ovat kovin paljon muuttumassa tässä yhteiskunnassa ja sitä kautta on hirveän tärkeätä että rakennustarkastus ja valvonta pystyy reagoimaan tässä ajassa niin että siellä on kaikki tietotaito käytettävissä

siltä osin aikaisempi viimekesäinen yleiskokous helsingin hengessä pilattiin kyllä sillä että suomen ulkopoliittinen johto ei ollut tehtävänsä tasalla ja tämä on valitettavaa valtuuskunnan puheenjohtajalle mutta myöskin etyjin presidentti kanervalle

prosessin oikeudenmukaisuus on vakavasti kyseenalaista kun hallitus ohittaa suomalaisen tieteen ja tutkimuksen parhaimmistoon kuuluvat edustajat akatemiaprofessorit ja tutkijat jättäen kuulematta heitä koko suomalaista tiedettä koskevassa kysymyksessä

on hyvä sanoa että asia on jo tänään käsittelyssä eduskunnassa täällä suuressa salissa ja sitä kautta myöskin keskustan ryhmä on osallistunut aktiivisesti tämän lakiesityksen käsittelyyn ja olette aktiivisesti osallistuneet tietenkin viime kaudella energiatodistuksen käsittelyyn koska takana on eu tasoinen direktiivisäätely jolle me olemme näyttäneet vihreätä valoa silloin kun nämä päätökset on tehty

tähän liittyen me olemme tulossa myös ensi vuoden puolella sitten kun me saamme implementointiprosessin eli lainsäädäntöprosessin sellaiselle mallille että tiedetään mitä halutaan eli tämä vaihe on tulossa ja me olemme ottaneet tämän huolen vakavasti ja olemme siihen jo nyt varautuneet

kyllä tämä on todella iso kysymys nyt onko meillä yhteiskunnassa varaa nähdä että meidän kannattaa sijoittaa lapsiin tässä vaiheessa

siltä osin meille kaikille valtuuskunnan jäsenille tämä oli yksi ainakin minun poliittisen urani ikävimmistä hetkistä

arvoisa puhemies

suomalaisen tieteen ja tutkimuksen menestys on kaikkina aikoina perustunut mahdollisimman hyvien edellytysten luomiseen tieteen tekemiseksi

nyt me olemme tilanteessa jossa me haemme aidosti ratkaisua miten me voimme edistää yhteistyötä ja rauhanrakennusta ja ratkaisuhalua näissä vaikeissa konflikteissa

tästä koko paketista energiatodistuksen käyttöönotosta suomessa on vain yksi osa enää reguloimatta nykylainsäädäntöön ja se on pientalot ja päätettiin että suomessa lähdetään siitä että vasta tämän hallituskauden aikana pientalot tulevat tähän mukaan

myönnän vielä viimeiseen lisäkysymykseen tähän keskusteluun kysymykseen ensimmäisenä esittäneellä edustaja kiurulle joka ilta arvoisa puhemies

tämä sympaattinen valittelu ja vanhojen asioiden luettelu ei nyt enää riitä sillä teidän toimenne eivät ole johtaneet toivottuun lopputulokseen

tässä edustaja gustafssonin puheenvuorossa on tärkeintä juuri se että me luomme nyt siltaa sinne alakoulun ensimmäisille luokille jo ja tämän sillan luominen on erittäin tärkeätä

minun huoleni on yhtäläinen kuin edustaja kanervan siinä suhteessa että me olemme kyllä aika viimeisellä rannalla saadaanko tulitaukosopimus toteutumaan ja siltä osin on todettava että aloite siitä että parlamentaarista pöytää vahvistetaan neuvotteluissa on erinomainen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

omalta osaltani olen halunnut katsoa että meidän pitää olla erittäin huolellisia siinä että me emme halua ensinnäkään sellaista byrokraattista järjestelmää jossa joka ainoalle ihmiselle tulisi valtava taakka tästä energiatodistuksesta

arvoisa puhemies

itsekin yhdyn siihen että kyllä me joudumme miettimään mikä on se tulevaisuuden koulu jota käydään olipa se sitten peruskoulu tai olipa se sitten lukio tai ammatillinen oppilaitos

käsissämme on nyt hyvät kansanedustajat akatemian tappoase eli tämä esitys jota me tänään täällä salissa käsittelemme

ja kun tehtävävastuu on nyt opetusministeriöllä niin me ensimmäistä kertaa uskottavasti saamme myös päivähoidon osaksi sitä tärkeää kasvatustehtävää

minä olen ajatellut että tässä hallituspohjassa hyvää on ollut se että me olemme halunneet turvata tässä eduskunnalle annettavassa lainsäädännössä tätä muutosta ajuriksi ohjaamaan sitä että yksikköverkkoa ei päästetä kiinni

itse olen kuulunut siihen porukkaan joka on epäillyt että hyvinvointivaltiossa ihan liian paljon näitä tehtäviä ei ole jotta voidaan huolehtia kaikista

tämä hallitus on systemaattisesti unohtanut esimerkiksi kaikkein köyhimmät toimeentulotuella elävät joiden asemaan ei ole tullut minkäänlaisia muutoksia

minä olen erittäin iloinen siitä että tähän tällä hallituksella on jo lähdetty ja nyt pitää vain puristaa loppuun asti että me pääsemme tekemään tämän kokonaisuuden kuntoon

onko tämä nyt sitten vapaan kansan lahja vapaalle tieteelle

turvattomuus on todella kovaa tänä päivänä eläkeläisten joukossa ja minusta se pelko että yhä useampi eläkeläinen joutuu jopa asunnottomaksi on aivan totta ja se minusta tässä on hälyttävintä

mutta olemme yhteisissä talkoissa kaikki mukana ja olemme päättäneet näitä kuntien tehtäviä vähentää

se ei ole aina helppoa koska tosiasia on myöskin se että onko meillä vähän käynyt suomessa niin että tämä meidän vaatimustasomme myöskin ja asenteemme koulunkäyntiä kohtaan on lipsumassa

minulle suurin tae siitä on se että kun seuraava opetusministeri ja seuraava hallitus aprikoivat tätä asiaa minkälaisille koulutuksen järjestäjille annetaan lupa niin he saavat nähdäkseen ne paperit joissa tämä järjestäjä kertoo missä yksikköverkko sijaitsee

tähän liittyy paljon nyansseja joissa me olemme lähteneet siitä että on olemassa kevennetty menettely ja olemme myöskin monilta muilta osin sitä lainsäädäntöä katsoneet inhimilliseksi

arvoisa pääministeri köyhyys lisääntyy entisestään ja te olette kirjanneet sen jopa tähän omaan budjettiesitykseenne trendiksi jota ei aiotakaan uusilla toimenpiteillä pysäyttää

ja keskeinen kysymys oli tartummeko me varhaiskasvatukseen tartummeko me perusopetukseen vai tartummeko me sitten toisen asteen koulutukseen eli lukioon ja ammatilliseen koulutukseen oppisopimukseen ja erityisesti ammatilliseen lisäkoulutukseen joka on pääsääntöisesti aikuisille

sitä kautta pitää kyllä tarkkaan miettiä millä tavalla me myöskin sitten motivaatiota pidämme yllä mutta millä tavalla me myöskin osaamme aikuisina ihmisinä vaatia että nuori sukupolvi kävisi koulunsa ja osallistuisi siihen koulun arkeen niin että todella sitten koetaan että oppiminen on kivaa ja oppimista todella motivoidaan myöskin kotoa käsin että lapset ja nuoret haluavat oppia jatkossakin ja tulla osaamistasoltaan maailman vahvimman kansan osallisiksi

se on seuraavasta eduskunnasta ja seuraavasta hallituksesta sekä siitä kyseisestä ministeristä kiinni kuinka paljon oma selkäranka sitten kestää mutta me olemme lähteneet siitä että yksikköverkkoa ei karsita

nyt minusta kaikkein tärkeintä on että havahtuisitte tähän opposition hätään

arvoisa puhemies

ja tämä on tehty mahdolliseksi eduskunnalle annettavalla lainsäädännöllä että meillä säilyy viime kädessä kuitenkin valta katsoa sitä missä se yksikköverkko sijaitsee

köyhyys lisääntyy tarvitaan toimenpiteitä

arvoisa puhemies

sitä kautta se asettaa sen haasteen että me joudumme vähentämään koulutusta järjestäjien määrässä eli yhdessä maakunnassa on vähemmän järjestäjiä mutta toivottavasti nuorilta näitä yksikköjä ei viedä

eilen käytiin keskustelua myös tässä salissa niistä toimista joita tarvitaan asuntopolitiikkaan buustaamaan erityisesti pääkaupunkiseudun tilannetta jossa asunnoista on pulaa

minusta tämä on hyvin oivallinen kysymys sen takia että koulutuksen tärkein tehtävä on luoda osaamista joka sitten työmarkkinoita palvelee ja nostaa kasvua ja työllisyyttä omalta osaltaan

takuueläkeläiset omaishoitajat ja pienimmän työttömyyspäivärahan saajat ymmärtävät että heidän ostovoimansa ei kepua kiinnosta

on hyvä muistuttaa että minä en ole kuntaministeri enkä vastaa niistä asioista mutta ei edes kollega pysty takaamaan sitä mitä suomen kunnissa tapahtuu koska me emme voi valtioneuvostona vaikuttaa suoraan yksittäisten kuntien päätöksentekoon

on hyvä sanoa että olen erittäin tyytyväinen siihen että hallituspuolueet ovat löytäneet sellaisen kokonaisvaltaisen uudistuksen jossa koko tähän tuotannon ketjuun kajotaan ja silloin lähtökohta tietenkin on se että lähdemme rakentamaan kohtuuhintaista asuntotuotantoa

me tiedämme nyt jo että metsäteollisuus on aika isoissa vaikeuksissa sen takia että me emme ole saaneet nuoria innostumaan niin paljon metsäteollisuuden työpaikoista kuin olisi suotavaa

miksi eläkeläisten pitää osallistua näin kovalla voimalla näiden säästöjen tekemiseen

siltä osin ymmärrän sen että olemme tarkkaan nyt höyläpenkin alla siinä että nuo rahat saadaan palautettua sinne takaisin

minä en usko että poliittisesti se sisältö on niinkään niin herkkä asia vaan kysymys on siitä pystymmekö me tässä varsin vaikeassa taloudellisessa tilanteessa jossa ollaan aika isojen mittavien tasapainotusohjelmien parissa kun ollaan menty tätä kautta löytämään sellaisen ulospääsyn myöskin siinä että me voimme joitakin epäkohtia nyt parantaa ja katsoa sitten tämän sillan eteenpäin

toinen iso juttu asiaan liittyvä asia on se kuinka me voimme ottaa huomioon uudet kasvun alat ja nyt vasta olemme heränneet näihin asioihin

katsotaan kun mennään tätä kuuta vielä eteenpäin ja seuraavaa kuuta eteenpäin millä tavalla tämä ongelma on ratkaistavissa

sille erilaisia instrumentteja nyt kehyspäätöksillä haetaan ensinnäkin siitä että tulee käynnistysavustus joka tulee tänne sitten näitä uusia toimijoita tuomaan

siinä myöskin korjataan tämä oman pääoman vaatimus niin että annamme näiden pienten ja keskisuurten toimijoiden käyttää omaa pääomaa tässä käynnistysavustuksen osana

oppisopimuskoulutus taas on rivakasti tarttunut tähän ja on jo uusia ammattilaisia tulossa

tältä osin työryhmähän ei ole näistä varhaiskasvatuksen kovista sisällöistä eli siitä tärkeästä pedagogisesta näkökulmasta kovinkaan eri mieltä

arvoisa puheenjohtaja

kerran jo perussuomalaiset antoivatkin vahvan tuen myös siihen että valtiojohtoisesti voidaan kääriä nyt hihat ja katsoa asiaa hiukan eri tavalla kuin normaalisti on katsottu

lisäksi omavastuukorkoa alennetaan entisestään